tämä tapahtuu kansainvälisellä tasolla yhteistyössä muiden euromaiden kanssa sekä kansallisella tasolla valtiontalouden tasapainottamiseen tähtäävillä toimilla

emme pystyisi vakauttamaan talouttamme jos suomi ajautuisi uuteen lamaan

myös kreikka joutui tiukalle säästökuurille jotta sen maksukyky turvattaisiin

eun tulee lisätä valvontakeinoja ja ottaa tiukempi linja suhteessa jäsenmaihinsa jottei euroalue toistamiseen joutuisi vastaavanlaiseen kriisiin yhden jäsenmaan toimien tai toimettomuuden vuoksi

on erittäin hyvä että tänään euroopan komissio onkin päättänyt että euromaat jatkossa joutuvat toimittamaan valtion budjettinsa tarkistettavaksi ennen kuin ne viedään kansallisten parlamenttien käsittelyyn

mutta koska kansalaisten turvallisuus ja oikeusturva ovat valtion ydintehtäviä joita ei mielestäni voi verrata muihin valtion menoihin niin miten varmistetaan että tulevaisuudessa poliisin määrärahat ovat jatkossa riittävällä tasolla ilman että käydään aktiivista keskustelua aina budjettiriihen yhteydessä tai muissa tilanteissa valtioneuvoston tasolla

kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja satonen teki eilen esityksen siitä että perustettaisiin parlamentaarinen työryhmä selvittämään poliisin ja oikeusjärjestelmän toimivuus pitkäjänteisesti

nyt toivon että kun isoja rakenteellisia muutoksia tapahtuu valtio ottaa vahvan roolin vahvemman roolin tietohallintolain mukaisen roolin siinä että ohjataan selkeästi yhden palveluarkkitehtuurin varaan suomea

se on oikea suunta

sanon myöskin sen että nyt sote uudistuksen myötä kunnat ovat osittain halvaantuneet omassa tekemisessään sen takia että huomisen tulevaisuus näkemys huomisesta on epäselvä

jossain määrin ihmettelen kyllä sitä että täällä oppositiokansanedustajat rajamäki valpas feldt ranta nostavat esille harmaan talouden ja talousrikosten selvittämiseen liittyvät budjettiin lisätyt määrärahat syystä että me lisäämme niitä määrärahoja

elikkä lisäystä entiseen on olemassa

siitä suuri kiitos ministerille ja valtioneuvostolle tästä esityksestä

kysyisin kuitenkin yhtä asiaa

kun ed

arvoisa herra puhemies

poliisin toimintaan on vuosien aikaan lainsäädännön kautta asetettu runsaasti erilaisia muotomääräyksiä jotka hankaloittavat poliisin toimintaa ja pidentävät esimerkiksi tutkintaan kuluvaa aikaa

nyt kysynkin

täällä on muun muassa edustaja heinonen mutta moni muukin edustaja kiitellyt ministeriä siitä että olette huolissanne kunnasta

kuntatalous on tämän keskustelun keskiössä ja kuntataloutta on huomenna ja seuraavana vuonna ja sitten mahdollisesti sinä vuonna kun sotekin tulee ja sen jälkeen

nyt kuitenkin niin kuin olen todennut aikaisemminkin haluan tässä nostaa vielä esille sen että on selvästi havaittavissa että kunnissa ollaan halvaannuttu

miten valtiovarainministeriö ja ministeri te voitte kannustaa kuntia jatkossakin toi matti hokkanen

kaikki kaikkensa tekemään sen tuottavuuden lisäämiseksi olemassa olevien palvelujen tuottavuuden lisäämiseksi toimintojen tehostamiseksi järkeväksi tekemiseksi

arvoisa herra puhemies

maahanmuuttopolitiikka määrittelee sen kuinka toivottua maahanmuuttoa edistetään ja ei toivottua maahanmuuttoa kontrolloidaan

kotouttamispolitiikka määrittelee sen miten maahanmuuttajista tulee osa suomalaista yhteiskuntaa toisin sanoen kuinka he integroituvat poliittis oikeudelliseen taloudellis sosiaaliseen ja kulttuuris elämäntavalliseen järjestelmään

valtionhallinnon tuottavuusohjelman tavoitteet kuntien henkilöstövähennykset ja toisaalta maahanmuuttajapalveluiden henkilöstötarpeiden samanaikainen kasvu muodostavat ristiriidan johon on kyettävä löytämään ratkaisuja

valiokunta pitikin välttämättömänä kehittää maahanmuuttajuudesta aiheutuvien kustannusten seurantaa ja tilastointia

vaikka maahanmuuttajat ovat erittäin heterogeeninen ryhmä kotouttamispalveluita ei tulisi eritellä ainoastaan maahantulotavan perusteella

kotouttamisprosessi on kuitenkin yksilöllinen ja todellisuudessa huomattavasti pidempi

kiinnitän vielä huomiota pääkaupunkiseudun aiesopimukseen jossa tavoitteena on luoda kokonaisjärjestelmä maahanmuuttajien koulutuksen ja työmarkkinoille pääsyn edistämiseksi

hallitusohjelman mukaan pääkaupunkiseudulle turun seudulle ja muille merkittäville maahanmuuttoalueille laaditaan yhdessä valtion ja seudun kuntien kanssa pilottiohjelma maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllistymisen edistämiseksi

mainittakoon että jo neuvoteltu pääkaupunkiseudun aiesopimus ei ole johtanut vielä valtion rahoituksen puuttumisen vuoksi työn käynnistymiseen vaikka pääkaupunkiseudun kunnat ovat varanneet omissa talousarvioissaan määrärahat kotouttamispalveluiden kehittämiseen jo kuluvana vuonna

pilottiohjelmien tavoitteena olisi kehittää ja testata uusia innovatiivisia malleja maahanmuuttajien työllistymisen ja kotouttamisen tukemiseksi sekä arvioida ja kehittää palvelujen vastaavuutta erilaisten maahanmuuttajaryhmien tarpeisiin

feldt ranta elikkä postilaista mutta oikeastaan sitten niin päin että nykyinen voimassa oleva postilakihan on sen kaltainen mielestäni joka estää tuottavuuden toteuttamista ja tuottavuuden parantamista

itse ajattelen niin että kun postilaki tällä hetkellä sääntelee tietyt aikataulut postin jakamisen suhteen ymmärtääkseni ykkösluokan ja kakkosluokan osalta ja tältä osin sitten postinkantoa pitää harjoittaa niin kuin sitä tänä päivänä harjoitetaan mutta en kuluttajana enkä suomalaisena kansalaisena postin asiakkaana ja postia saavana henkilönä joskus jopa olen saanut rakkauskirjeenkin mutta niitä tänä päivänä vaimo kertoo sitten ihan muissa tilanteissa niin en voi ymmärtää minkä takia jokaisessa suomalaisessa savussa pitäisi käydä kaksi kertaa päivässä